kumpiakin tässä on

kyllä minäkin tällaisena pienen paikkakunnan asukkina olen miettinyt näitä asioita monelta taholta ja eivät nämä ole niin yksiselitteisiä asioita ollenkaan mutta kyllä minä olen siihen tulokseen tullut että tämä kokonaisuudessaan on sellainen että olen kuitenkin tämän hallituksen esityksen puolella ja hyväksymisen puolella

mutta kokonaan toinen asia on se että tänään tässä asiassa niin kuin monen muunkin hallituksen esityksen kohdalla on oppositiosta esitetty suomeen perustettavan kokonaan uusi ammattikunta

tämä ammattikunta on vaikutusten arvioijat

esimerkiksi tämän hallituksen esityksen kohdalla niin kuin monta muutakin kertaa on esitetty että pitäisi olla sukupuolivaikutusten arviointi tasa arvovaikutusten arviointi ja minusta tuntuu että me saamme aikamoisen ammattikunnan perustettua kun me tekisimme joka ikiseen lakiin tämän vaikutusten arvioinnin

arvoisa puhemies

ei aikaisemmin näistä ole puhuttu eikä kukaan ole pitänyt tätä isona ongelmana

jäivätkö teilläkin nämä asiat sitten tekemättä ette vain tehneet niitä asioita

kyllä meillä on todella ammattimaisesti osaava virkakunta tekemässä töitä että ehkä joka ikistä lausetta ei aina tarvitse kirjoittaa että onko joku vaikutusten arviointi tehty

arvoisa puhemies

en halua tästä tämän pitempään enää puhua mutta toivon että oppositio esittäisi yhdenkin esimerkin konkreettisesti miten kyseinen nykyinen lainsäädäntö on huonompaa kuin viime vaalikaudella

onko todellakin joitakin vastaavia asioita missä viime vaalikaudella on tehty vaikutusten arviointi ja nyt ei ole tehty vaikutusten arviointia

minä en ole ainakaan saanut kuulla yhdestäkään konkreettisesta esimerkistä tämän asian osalta

meillä on onneksi nytten yhtä aikaa käsittelyssä myös selkeä laki koko osakeyhtiöstä eli meillä on käsittelyssä laki valtion metsätalous osakeyhtiöstä

nykyisellä järjestelyllä nykyisessä metsähallituksessa on saatu aikaiseksi tilanne että lähes kaikki työ saadaan teetettyä kotimaisella työvoimalla ja kotimaisilla yrityksillä

esimerkiksi paikallisia nuoria saadaan työllistettyä

tällä nykyisellä säädöskuviolla miten tällä hetkellä toimitaan on saatu hallittua että töistä ei mene paljoa ulkomaalaisille toimijoille

nyt tässä uudessa osakeyhtiössä on lähdetty varmasti samasta tilanteesta ja mitä minä olen näitä säädöksiä tulkinnut niin pyritään siihen että tilanne ei muuttuisi nykytilasta kovinkaan paljoa elikkä todellakin saataisiin töitä ennen kaikkea paikkakunnalle ja paikallisille toimijoille

mutta jo nykyisinkinhän meillä on se tilanne että tämä eduskunta voi päättää että myymme huomattaviakin määriä valtion maita jollekin yksityiselle toimijalle elikkä tämä pelkotila on olemassa jo nyt

lopuksi kiitos teille kaikille että niin moni kokee tämän meille erittäin tärkeän lain yhteiseksi asiaksi

asia lähetettiin maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava gaut

sitten palataan käsittelemään sitä luokkaa kolme kymmentä ja

ensimmäisenä edustaja honkonen poissa edustaja myllykoski poissa edustaja katainen poissa

maimessut ovat myös pääluokka on ymmärrettävistä syistä

sen saman ongelman edessä kun muutkin valtion budjetin osat elikkä säästää pitää kun tilanne on mikä on se on hyvä että tuotan makera sai lisää rahaa sille on erittäin suuren arvon koska jos emme investoi emmekä pidä huolta siitä että tuotot ovat vaikeita imagollisella kunnossa ja tarkottaa suoraan verrannollisen suoraan verrannonee siihen miten tässä maassa tulevaisuuselintarviketeollisuus toimii tämä nykyinen tilanne jossa elämme elämme tilanteessa jossa vera venäjän pakotteiden takia

kysymys on elintarvikkeiden kauppa itään on käytännössä pysähtynyt ei tämäkään ei loputtomiin ja siksi tule pitää maatalous kunnossa edelleen tässä maassa ja nimenomaan niin että tuottaa tilojen ahdinkoon pyritään vaikuttamaan paljon entistä tehokkaammin kadonnut toki tehtykin mutta ne vähäiset rahat mitä meillä on sielu käytettävissä niin eivät varmaan viittä markkinoita tulisi vähävetoapua tähän malisen koska pelkällä valtion rahallahan tähän ei pysty vaikuttamaan

metsäpuolella sitten toisaalta voisi sanoa tää nyt osaamme tästä pariisin ilmastokokouksesta positiivisen viestin siitä kun suomalaiset metsät lasketaan kaikin puolin hiilinieluiksi edelleen täysimääräisenä on hyvä asia mutta toivoisi vielä sen että tuotetun ministeri sitten näistä asioista neuvottelee eussa metsätalouden osalta

uusiutuvan energian kestävyyskriteereillä ei rajoitettaisi suomalaisen energiapuun käyttöä koska se olisi aivan kohtalokas kohtalo jos virhe meidän suomalaisten kannalta koska suomen todellinen ainoat luonnonvaraa metsät ja siitä saatava hyöty on tälle kansakunnalle se valtava mahdollisuus nyt jos meitäpä omaa metsävarantoamme pystytä täysimääräisenä hyödyntämään joku hallinnoisi määräyksen takia jolla todella huono sotilaan pysyminen kahtia syö olki ja huomiota ja toivon että metsätalouden puolella

tämähän alkaa alkavan vuoden aikana samuli edelman askelia niin että tuota metsien käyttö lisääntyy investointeja tehdään kotimaista puuta jalostetaan pitemmälle puurakennuksia tehdään jää tähän makailimme putoaa silti

ryhdy

numeroita

aidosta muutamia tammisia

maatalouden

sen verran kuitenkin lisään tähän vaikutusten arviointiin että se kuuluu kaikkien lakien valmisteluun jokapäiväiseen normaaliin toimintaan

kun aikaisemmin noin runsas

maidontuotanto oli vielä selvästi muita kannattavampi

kun tätäkin esitystä on tehty niin valmisteluvaiheessa on käyty hyvin paljon keskusteluja että mitkä ovat tämän vaikutukset ja miksi tämä tehdään ja mihin tämä vaikuttaa

raikamoisia maksuvalmiusvaikeuksia

ei kaikkia näitä tarvitse todellakaan kirjoittaa sillä mielellä siihen esitykseen että tämä vaikutusten arviointi on tämä ja vaikutukset ovat nämä ja nämä vaan sen täytyy näkyä siitä ja ymmärtää että se on koko ajan tehty näissä asioissa

aika yleinen tilanne on vähintään toinen puoli

käy palkkatyössä ja

raati

ja me täällä salissa juuri keskustelemme siitä mikä tämä tulostase asioille on

me olemme nytten tässä keskustelussa tänäänkin tulleet siihen tulokseen ja olemme ilmeisesti huomisessa äänestyksessä tulossa siihen tulokseen että tämä laki tullaan hyväksymään

elikkä se on meidän tekemämme arviointi

pää edus ta ja kuusi nina asiasta

ikävä kyllä

lypsylehmän

lomasävuohipalkkioissa kun tämän yhden päivän

ei tämä tästä ylittivät ystadista sen

tilanne on kohtuullisen hyvä

mutta ne loput ovatkin niitä jäähdyttelijöitä joissa he nytkin tiloilla melkoisella todennäköisyydellä

ja vieläpä antoi tilat ovat

ja korot nyt sitä pystytä maksamaan kun

joka pitää korko

sairaalloisen alhaisena ties kuinka kauan

hän jos korkotaso

normaaliin on valmiina

neljä

eräillä tiloilla

kovin paljon ole vakuusmerkitystä tarkoin

pankit ovat suhteellisen tyytyväisiä

ulkopuolelta kellon hankintaan

pankit alkavat vaatia

eu tunnus kaupa

joku kunnon selvitys tästä maatalouden tilanteesta

etsitty vuoden jaksot kaksi

vuoristossa kaksi kaksi tips

rjukan oma

se käsittelee näitä maatalouden ongelmia turvata sitä

tällainen tilanne suomessa heikkoa ja tästä epäillä hallinnon alalla päällekkäisiä työt joita olisi tullut olla siinä laajemmin ja enemmän koska biotalousosio yrittää selvitellä tarvitsee tähän paljon lisää suomelle lisää taloudellista kehitystoimintaaitä

mutta minulle henkilökohtaisesti onyx kohta tässä on kemera kestävän metsätalouden rahoituslaki kohta johon olisin todellakin tuo ylittyy tässä vaiheessa lisää määrärahoja vajaatuottoisten lausunto

lappi on jo aikaisemmin tulleen kuntauudistusesityksen mukaisesti erityisalue tulee olemaan näissä sairaanhoitopuolen asioissakin sote asioissa erityisalue

me todella odotimme että edes jotakin tulisi koska me lapissa tiedämme niin kuin kaikkialla muuallakin suomessa että jotakin on tehtävä kunnat tarvitsevat apua sosiaali ja terveyspuolen tilannetta tulee kehittää ja muuttaa

kokoomus on lapissa kulkenut ministereitä myöten sanomassa ja lupaamassa että pyritään tulee teille mitään eikä uusia huuto ei tule mitään pakkoliitoksia eikä tämä kunnille mitään isoja asioita tarkoita

mutta siis jotakinhan tämän on pakko tarkoittaa koska kunnat tarvitsevat apua ja ei kunnista niinkään vaan sosiaali ja terveyspuolen asiat tarvitsevat apua

no miten me muut kunnat siihen menisimme matkaan

tänään mitä tuli esille tästä sote uudistuksesta ainoa mitä minä ymmärsin oli se että se on sama asia kuin kuntauudistus kuntauudistus on sote uudistus paitsi poikkeukset poikkeukset poikkeukset

sanokaa vain minun sanoneen että seuraavan kahden vuoden aikana tässä salissa käydään mitä uskomattomimpia keskusteluita uusista himmeleistä uusista toimintamalleista kuvioista mitä ei ole aikaisemmin todella ollutkaan

ilman muuta meidänkin mallissamme on vielä paljon kehittämistä mutta hallitus ei ole tässä ajassa vaikka heillä on valtava virkamieskoneisto kaverina saanut aikaiseksi esitettyä mallia

mutta perussuomalaiset ainoa mitä minä olen saanut siitä selvän on se että kaiken pitäisi olla suurin piirtein entisellään valtiolta pitäisi tulla lisää rahaa

viime viikkoina olen kuunnellut kuinka sosialidemokraattien maria guzenina richardson ja kumppanit ovat yrittäneet laittaa sinne jotakin muutosta matkaan mutta kun he halusivat jotakin muutosta tehdä sosiaali ja terveyspuolen esityksiin mikä olisi ehkä pahentanut kokoomuksen kuntamallia sitä ei annettu tuoda julki eikä esille

toivottavasti tässä päästään pian puhumaan jo itse asiastakin

tästä kyseisestä hallituksen esityksestä keskusteltiin meidän valiokunnassamme ympäristövaliokunnassa todella pitkään ja paljon ja kuuntelimme ja kuulimme hyvin paljon eri asiantuntijoita

samana iltana oli muuten eduskunnan ja suomen suunnistusliiton suunnistuskilpailut se oli kilpailu meille kansanedustajille eri ministeriöille ja yhteistyökumppaneille

nyt on kulunut vuosi ja tulin muuten aivan samanlaisesta kilpailusta juuri nyt tänä iltana tänne puhumaan aivan samasta asiasta

vuokrataso on täällä pääkaupunkiseudulla noussut ja se on koko ajan vaikeuttanut pieni ja keskituloisten kotitalouksien tilannetta

pedot vievät jo nyt osalta poronhoitoalueista kaiken tuoton elikkä tätä asiaa ei pystytäkään enää ratkaisemaan korvauksilla

on kaikkien toimijoitten etu että tälle asialle saadaan tehtyä jotakin ennakoivasti mutta mikä tässä olisi nyt avain mitä olisi tehtävä

kaavoitettuja tontteja tulee saada lisää

kuntasektorilla on tehtävä jotain sen me tiedämme kaikki mutta mitä siitä käsityksemme ovat nyt erilaiset ja ne ovat todella kaukana myöskin siinä miten nämä asiat hoidetaan